enkä mitenkään voi ymmärtää että tämä ristiin vähentäminen metsävähennykseen oikeuttavilta tiloilta tekisi tämän metsävähennyksen valtiontueksi

se on kuitenkin edelleen puuston hankintamenoa joka voi siis jopa tuloutua aikanaan silloin kun metsäkiinteistö luovutetaan

eli näitten velkaisimpien investoineiden ja nuorehkojen viljelijöitten hallinnassa olevien tilojen yleensä nuorehkojen viljelijöitten hallinnassa olevien tilojen auttamiseen tästä täytyy löytyä rahaa tietysti sitten myöskin näitten venäjä pakotteitten hoitamiseen jossa fokuksessa on tietysti maidontuotanto

eli kyllä tässä minusta on haksahdettu pahasti virkamiesjohtoiseen esitykseen

sitten voisin todeta että on hyvä sinänsä että nyt sitten valtaosin nämä muut metsävähennykseen liittyvät ongelmat on tässä syksyn mittaan hoidettu

arvoisa puhemies

mutta myös sikatalouteen pitää löytyä kriisiapua ja olen ymmärtänyt että neuvotteluja on jo käyty tuottajajärjestöjen ja ministeriön kesken siitä että sikataloudellekin voitaisiin tässä paketissa järjestää pientä lisätukea

aika vähän tähän on tullut mitään muutoksia vajaan kolmen kuukauden aikana niin että siinä mielessä syksy on kulunut toimettomuuden merkeissä

se olisi tärkeää

sitten voisin ihan pari yksityiskohtaa vielä ottaa tässä esille

sieltä saa ammattimainen toimija hyviä yritysmaailman ja muitakin ennakkoratkaisuja kun vain kysyy mutta se tosiaan maksaa

siellä on kummallinen kohta että osittain vähennyskelvottomina menoina pidetään muun ohessa ja sitten on kolme kohtaa mitä menoja pidetään osittain vähennyskelvottomina menoina

kun tässä on jo ennakkokuulemisiakin ollut esimerkiksi valtiovarainvaliokunnan työ ja elinkeinojaostossa niin on käynyt ilmi että myöskään tieto ei kulje te toimistoihin ja ely keskuksiin

eli siellä ei tiedetä tätä rahatilannetta ja sitä seurataan vielä tässä nyky yhteiskunnassa manuaalisesti niin että esimerkiksi varsinais suomen te toimiston edustaja kertoi että siellä kuluu viisi henkilötyöpäivää kuukaudessa pelkästään näiden yhdentoista työllisyysrahalajin selvittämiseen manuaalisesti temille

mutta ihan niin kuin edustaja lehti sanoi normaalin tuloverotuksen yhteydessä toimiva verohallinnon ennakkoratkaisumenettely ei toimi koska käytännössä se ennakkoratkaisu käy tyhjäksi jos veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö siitä valittaa

tämmöinen mielestäni pitää täällä eduskunnassa poistaa

kyllä verovelvollisen täytyy tietää mitkä hänen metsätaloudesta johtuneet menonsa ovat vain osittain vähennyskelpoisia

siinä tavallaan menetetään se tilanne mihin sitä ennakkoratkaisua haetaan eli sen vuoden verosuunnittelumahdollisuus eli se ei käytännössä oikein vain toimi

meillä on verojaostossa kyllä ihan työntäyteiset ajat tiedossa ja jääköön nyt tällä kertaa tähän tämä detroit l mun edustaja timo korhonen referointi

tässä on vissiin jo pitemmän aikaan ollut tekeillä ohjelma ura ohjelma niminen ohjelma jolla koneellisesti voitaisiin hoitaa tällainen asia

kasvihuoneviljelijät joutuvat tuotannossaan käyttämään varsin paljon energiaa mutta nämä yritykset jäisivät hallituksen esityksen mukaisen energiaintensiivisen toiminnan veronpalautuksen ulkopuolelle

tärkeää olisi myöskin laajentaa henkilöstöpalveluyritysten käyttämistä työvoimaviranomaisten apuna pysyvien ja muiden työpaikkojen järjestämisessä

ehdotan eduskunnalle mietinnön vastalauseeseen sisältyvää keskustan lausumaehdotusta hyväksyttäväksi eli ehdotan että eduskunta antaisi seuraavan lausuman

eduskunta edellyttää että hallitus seuraa energiaveron palautuksen omavastuuosuuden vaikutusta kasvihuone ja puutarhayrittäjien kohdalla ja ryhtyy kiireellisesti riittäviin toimenpiteisiin energiakustannusten leikkaamiseksi myös heidän osaltaan

edellisessä lausunnossa esitettiin tämän säännöksen säätämistä ja jälkimmäisessä oltiin sitä mieltä että sitä ei tulisi kumota

mutta tätä ei kuitenkaan sidottu perustuslakikynnyksen taakse joten maa ja metsätalousvaliokunnalla oli kummallakin kerralla mahdollisuus tehdä valinta

pienpuun energiatukijärjestelmä olisi saatava pikaisesti voimaan muodossa tai toisessa ja siitähän on odotettu aitoa lisäystä näihin puuenergian käytön edistämismäärärahoihin

vain etenemällä tässä asiassa nopeasti voimme täyttää eun uusiutuvan energian velvoitepaketissa ottamamme vastuun

arvoisa puhemies

edustaja tolvasen aloite lapsiin kohdistuneiden väkivaltarikosten lisäämisestä lastensuojelulain ilmoittamisvelvollisuuden piiriin on hyvin valmisteltu

puolustusvoimien toiminnassa viime vuosina tehdyn uudistuksen jälkeen on luonnollista että myös puolustusvoimien sekä rajavartiolaitoksen tarpeisiin koulutettavan henkilöstön koulutusta kehitetään

uskon että edustaja tolvasen ammatillisen taustan huomioon ottaen hänellä on ollut erityisen hyvät tiedot ja perusteet tämän laki aloitteen tekemiselle

arvoisa puhemies

tämän vuoksi perustuslakivaliokunnan mielestä perusteltujen odotusten suojaan ja oikeusvarmuuteen liittyvistä syistä olisi ollut varsin ongelmallista jos säännökset taannehtivasti olisi kumottu tilanteessa jossa niitä oli jo sovellettu tuomioistuimessakin

tämä vakiinnuttaa maanpuolustuskorkeakoulun asemaa maamme yliopistojen joukossa sekä turvaa korkeatasoisen tieteenalan tutkimuksen

lakiesitys varmistaa tieteellisen tutkimuksen toteutumista perustamalla uuden tutkijaportaan sekä sotilas että siviilihenkilöille apulaisprofessorin virkoina

nyt toivoisi sitten maa ja metsätalousministeriöltä ja te keskukselta ripeyttä että kun ihmiset tulevat hakemaan lain edellyttämiä muutoksia tuonne tilatukioikeusrekisteriin niin ne rekisterimuutokset sitten myöskin tehdään ja lakia aletaan vastedes noudattaa

näin luodaan maanpuolustuskorkeakouluun muita yliopistoja vastaava urapolku tutkijoille

mahdollistamalla tutkijan urapolku myös maanpuolustuskorkeakoulussa lähennämme korkeakoulun toimintaa muiden yliopistojen kanssa sekä lisäämme mahdollisuuksia maanpuolustusalan tutkimukseen ja näin vahvistamme sen tieteellisen osaamisen ajan tasalla pysymisen

toivoisin että hallitus ryhtyisi tässä toimenpiteisiin

tämä on ollut liian monta vuotta keskustelun kohteena ja kun otetaan huomioon että omaishoito on työtä joka säästää yhteiskunnan varoja laitoshoidon tarpeen vähentymisen kautta niin tällaisenakin aikana mielestäni on täysin oikeutettua ja tärkeää edistää omaishoidon lisääntymistä ja omaishoitajien työtä

arvoisa puhemies

äsken lausumaehdotusta tehdessäni on huomannut enää ylistää tätä muutoin hyvää esitystä eli energiaintensiivisen teollisuuden kannalta tämä esitys on hyvä ja oli hyvä asia että hallitus aikaisti tätä esitystä jopa omaan ohjelmaansa nähden yhdellä vuodella

minua maanviljelijänä tämä asia ei koske kummaltakaan puolelta mutta voi kuvitella minkälaisia tunteita tämmöisellä vuokranantajalla on

tämä omistusoikeus on kuitenkin aika vahvoja tunteita herättävä asia ja tämä tilatukioikeus koetaan sellaiseksi asiaksi joka liittyy omistusoikeuteen

sen jälkeenhän on alettu vähän joka puolueessa puhua byrokratian vähentämisestä ja tämä esityshän tähtää nimenomaan ely keskusten toteuttaman byrokratian vähentämiseen

en ole ollenkaan niin optimistinen kuin edustaja sasi täällä oli

uskon todellakin että tästä on huonompia seurauksia kuin nyt luullaankaan

nämä asiat varmasti osataan ratkaista siellä kunnissa ja viitaten tähän ministeri kiurun kirjalliseen kysymykseen antamaan vastaukseen minusta kyllä kaikkien kuntien kaavoitustoimi ja maankäyttöohjaus on riittävän kehittynyttä tällaisten asioitten hyvin käytännöllisten poikkeuslupakysymysten ratkaisemiseen

arvoisa puhemies

voihan tietysti useimmissa tapauksissa olla pitempi vuokrakausi kysymyksessä

metsävähennykseen ja tähän yhteismetsän tuloveroprosentin ja pääomatulon veroprosentin eroon

dieselin valmisteveron korotus on erittäin ongelmallinen muun muassa kuorma autoliikenteen kannalta yleensäkin kuljetusalan kannalta ja liikenteelle yleensäkin

sinänsä on ansiokasta että hallitus esityksessään vaikkakin eriytti yhteismetsän tuloveroprosentin yhteisöverokannasta säilytti kuitenkin kahdenneljän prosenttiyksikön eron tuossa yhteismetsän tuloveroprosentissa verrattuna pääomatulon tuloveroprosentteihin

uskon että kun suomessa on nyt reipas ympäristöministeri grahn laasonen joka raikkaalla tavalla on jo puuttunut hyvin moniinkin asioihin hän omalta osaltaan edistää myös tätä edustaja savolan ja kumppanien lakialoitetta

haluan vielä todeta sen että he eivät ole siis käytännön maataloudesta vieraantuneita brittiläisiä lordeja

sen lisäksi tässä on tämä turpeen verotusta koskeva esitys joka voi johtaa siihen että turvetta aletaan korvata tuontikivihiilellä mikä ei varmaankaan ole sentään hallituksenkaan perimmäinen tarkoitus

useissa oecd maissa perintöverotusta on viime vuosina lievennetty ja joissakin maissa tämä veromuoto on kokonaan lakkautettu

mutta sitten tämä de minimis säännöksen soveltaminen metsävähennykseen ja verokantaeroon kyllä lyö korvalle aika pahasti tätä sinänsä tavoiteltavaa yhteismetsien määrän kasvattamista

keskustan ryhmä ei hyväksy tähän minkäänlaista leikkausta vaan haluaa pitää sellaisenaan pysyvänä voimassa tämän valmisteveron palautuksen maatalouden energiatuotteille

esityksessä ehdotetaan että veroasteikkoihin lisättäisiin uusi porras miljoona euroa ylittävän perintöosuuden tai lahjan osalta

tähän kaikkeen esittämääni viitaten ehdotan että lakiehdotukset hylätään

verotuksen kiristäminen miljoona euroa ylittävien perintöosuuksien ja lahjojen osalta kohdistuu voimakkaimmin yritysten sukupolvenvaihdoksiin ja erityisesti niihin tilanteisiin joissa sukupolvenvaih doshuojennuksen edellytykset eivät täyty

hetemäen verotuksen kehittämistyöryhmä huomautti että perittävien varallisuuksien koko on parin vuosikymmenen aikana kasvanut merkittävästi

arvoisa puhemies

täällä nyt käsittelyssä oleva lakiesitys on saanut alkunsa kauppa ja liikuntahallien ja maneesien turvallisuusongelmista mutta nyt sitten tämä seuranta ulotettaisiin myöskin suuriin kotieläintalouden rakennuksiin kuten navettoihin kanaloihin ja sikaloihin erillisenä turvallisuuden arviointina

perintö ja lahjaverotuksen toisen veroluokan asteikkoihin hetemäen työryhmä esitti vastaavia muutoksia kuin äsken selostin ensimmäisen veroluokan osalta

pelkäänpä että ne tulevat olemaan paljon suuremmat jos tehdään muutakin kuin täytetään paperit ja katsotaan nuo mahdolliset rakennepiirustukset

arvoisa puhemies

kaikkien perintö ja lahjaverotukseen tehtävien muutosten yhteydessä on huolehdittava siitä ettei perheyritysten sukupolvenvaihdosten verotus kiristy

varsinaissuomalaisena kansanedustajana ja salon seutulaisena haluan ensiksi todeta että teijon kansallispuistoon ja sen perustamiseen on sinänsä suhtauduttu maakunnassa erittäin myönteisesti myös salon seutukunnassa

tällainen erillinen kallis tarkastus antaa vihiä siitä että kovin paljon hallitus ei luota maassa käytössä olevaan rakennuslupamenettelyyn ei kä rakennusvalvontaan

kannattaa muistaa että se koskee teidän karsastamienne puhtaiden pääomatulojen lisäksi myös monia yritystuloja esimerkiksi yksityisten liikkeen ja ammatinharjoittajien maanviljelijöiden metsänomistajien tuloja

esitän näitä muutoksia jotka merkitsevät sitä että perintö ja lahjaveroasteikko tulee sellaiseksi että se vastaa alivaltiosihteeri martti hetemäen verotuksen kehittämistyöryhmän tekemää esitystä

ainoa ongelma on ollut normaalin metsästyksen ja riistanhoidon salliminen tai pikemminkin se että sitä ilmeisesti ei tulla sallimaan

viljelijälle ja monelle muulle yrittäjälle sälytettäisiin ylimääräinen kustannus johon ei ole voinut millään tavalla varautua ja jota ei ole mahdollisuutta siirtää tuotteen hintaan

suomen osallistuminen eun taisteluosastoon asettamalla sotilasosasto korkeaan toimintavalmiuteen on sekä valmistautumista mahdolliseen euta koskevaan kriisiin että oman puolustuksen ja kansainvälisen yhteistyön kehittämistä

hallituksen esityksen mukaan metsästyksen periaatteet on tarkoitus linjata kansallispuistolle laadittavassa hoito ja käyttösuunnitelmassa

kannatan tätä keskustan vastalauseen mukaista hylkäysesitystä

asia on pantava kiireelliseen uuteen valmisteluun ja katsottava sitten tämä kustannusvastuu uudelleen jos tällainen lainsäädäntö maahan halutaan laatia

taisteluosastoa ei ole sen olemassaolon aikana käytetty kriisinhallintatehtäviin ja mahdollisen tilanteen eskaloituessa kriisin tasolle jollain alueella on osaston käyttäminen kriisin ratkaisemiseen poliittinen päätös jolloin tilanne tulee arvioitavaksi sotilaallisen vaikuttavuuden lisäksi myös humanitaariselta kannalta

metsähallitus neuvottelisi puiston alueella toimivien metsästysseurojen kanssa alueista joilla kannansääntely voidaan tehdä mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti ja turvallisesti

korostan tosiaan että paitsi että tästä tulee nämä yllätysbyrokratiamenot varmasti tarkastajat kyllä selustansa turvatakseen vaativat kaikenlaista tarpeetonta rakennuskorjausta ja se on se suurin riski mikä tähän sisältyy

metsähallitus on perinteisesti suhtautunut aika lailla sitkeän tahmeasti metsästyksen ja normaalin riistanhoidon sallimiseen

asetetun osaston käyttömahdollisuuksia pystytään lisäämään parantamalla osastojen modulaarisuutta sekä eri osallistujien välistä tiedonkulkua

alueen hirvikanta on keskiarvoa korkeampi

nämä kustannukset on jollakin tavalla jaettava niin ettei omistaja saa tämmöisiä kohtuuttomia kustannuksia niskaansa

huomionarvoista on että suomen kanssa samassa vuorossa ovat taisteluosastossa mukana myös ruotsi ja irlanti jotka suomen tavoin ovat liittoutumattomia maita

arvoisa puhemies

kansallispuiston perustaminen voi johtaa alueella hirvieläinten runsastumiseen ja hirvieläinkolarien todennäköisyyden kasvuun ellei hirvieläinkantoja säännellä riittävän tehokkaasti

aloite ei ole erityisen innovatiivinen

arvoisa puhemies

eun taisteluosaston kaltainen yhteistyö on maallemme tärkeää

teijon alueella on harjoitettu pitkään metsästystä eikä se ole selvitysten mukaan vaikuttanut kielteisesti eläinkantoihin tai alueen luonnon tilaan

näin saamme myös kustannustehokkaasti oppia siitä miten toimintaa tulee kehittää jotta pystymme tarpeen vaatiessa toimimaan mahdollisimman tehokkaasti kriisin vaikutusten minimoimiseksi

metsähallituksen tekemien selvitysten mukaan lähes koko alue on tällä hetkellä metsästyskäytössä ja alueen merkitys metsästykselle on suuri

omaishoito on monella tapaa mielekäs ja inhimillinen tapa hoitaa läheistä ja olennainen osa ikäihmisten hoivaa ja hoitoa

keskusta

se astuu

omaishoidon tuen verovapaaksi säätäminen mahdollistaisi omaishoidon laajentumisen ja ilmeisesti sen verovaikutukset korvautuisivat yhteiskunnalle laitoshoidon tarpeen säästöinä

metsästyslain mukaan myönnettäessä hirvieläinten pyyntilupia on huoleh dittava siitä että hirvieläinkanta ei metsästyksen johdosta vaarannu ja että hirvieläinten aiheuttamat vahingot pysyvät kohtuullisella tasolla

tämän omaishoidon tuen verovapaaksi säätämisen lisäksi pitäisi omaishoidon tuki siirtää kansaneläkelaitoksen vastattavaksi jolloin se myös yhtenäistyisi koko maassa

keskusta ehdottaa lisäksi valkohäntäpeuran metsästyksen sallimista myös tammikuussa esitetyn marras joulukuuksi määritellyn metsästysajan sijaan tai paremminkin lisäksi

lauri oinonen jatkaa tällä aloitteellaan jo muutenkin pitkää ja ansiokasta metsäverotusta koskevien lakialoitteittensa sarjaa

tammikuussa teijon alueen kävijämäärät ovat pienimmillään sekä yleensä tammikuuhun ajoittuvan lumipeitteen muodostumisen takia metsästystä on helpompi harjoittaa kuin loppuvuodesta

tämä aloite on sikäli hyvin asiallinen että voi tulla hyvinkin tarpeelliseksi jatkaa tätä puun myyntitulon veronhuojennuksen kestoa

kun hallitus tosiasiassa teki päätöksen jo viime vuoden syyskuussa tämän nykyisen lain kestosta niin ei ollut vielä kuvaa siitä minkälainen ja kuinka syvä tämä kansainvälinen talouskriisi tulee olemaan eikä siitä tietenkään vieläkään ole kuvaa